demokraattiset ihmisoi keuksia kunnioittavat valtiot ovat vakaampia ja vähemmän alttiita konflikteille kuin valtiot joissa kansanvalta ei toteudu

vihreän kehitysministerin johdolla kehitysyhteistyössä on kasvatettu demokratiatukea jonka avulla on voitu lisätä koulutusta ja vahvistaa lasten ja naisten asemaa kehitysmaissa

suomi on pyrkinyt tukemaan kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti

demokraattinen eurooppa ei käännä selkäänsä syrjityille väestöryhmilleen vaan tekee kaikkensa jotta euroopan syrjittyjen ja köyhien elinolot paranisivat

sosiaali ja terveysvaliokunta kuunteli tänä keväänä pitkään eri asiantuntijoita tästä aborttiasiasta kun käytiin keskustelua siitä tulisiko meidän sallia lainsäädännössä oikeus ammattihenkilöstölle kieltäytyä abortissa avustamisesta ja siinä yhteydessä kävi hyvin selkeästi ilmi se että jos abortista tehdään ikään kuin laiton se ei vähennä aborttien määrää ei ollut tehdä abortista joku laitos ei

suomen on osoitettava oma sitoumuksensa kehitystavoitteisiin ja myös valmiutta toteuttaa uudenlaista yhteistyötä alati muuttuvassa maailmassa

määrää sinänsä mutta sen se tekee että laittomat väärin tehdyt abortit lisääntyvät ja niiden yhteydessä aiheutetaan pysyviä vammoja ja myöskin kuolemantuottamuksia paitsi lapselle myöskin äidille

lisäksi eriarvoisuus lisääntyy koska silloin ne ihmiset joilla on varaa ja mahdollisuus matkustaa maahan tai paikkaan jossa laillisen abortin saa tekevät sen mutta sitten taas varattomat eivät voi sitä tehdä

samaan aikaan on sisäistettävä se tosiasia että eurooppalaisessa kestävyysvajevertailussa em me enää ole kärkisijoilla

meidän on kyettävä ennen muuta sellaisiin rakenteellisiin päätöksiin ja uudistuksiin jotka turvaavat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen pitkällä aikavälillä ja pitävät rahoitusmarkkinoiden luottamuksen suomeen edelleenkin vahvana

mitään asiallisia perusteita tälle ehdotukselle jonka edustaja räsänen toi ei ole olemassa

tarvitsemme siis nimenomaan rakenteellisia uudistuksia emme äkkinäisiä leikkauksia tai huonosti kohdennettuja veronkorotuksia

arvoisa puhemies

monet ovat ottaneet esille lisätalousarvioon sisältyvän lisäpanostuksen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen

hallitusta voi tosiaan kritisoida siitä että toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee

se onkin erittäin hyvä ja tarpeellinen asia

siinä mielessä olen eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtajana erittäin iloinen että vihdoin saadaan tämä laki koska siis näitä pikavippejähän voidaan pitää kuten on todettu hädänalaisten ihmisten kustannuksella tehtynä bisneksenä

esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kehittäminen auttaa niitä nuoria joilla on vaikeuksia pärjätä luokkamuotoisessa ryhmämuotoisessa opetuksessa

meillä kaikilla on tiedossa se että suomessa on heikko työllisyysaste ja naisten toimeentulo on heikompi kuin miesten toimeentulo jos katsotaan palkkakertymiä

valtiovarainministeriö on vuosikausia valmistellut yhdessä finanssialan kanssa niin sanottua hallintarekisteriä joka heikentäisi pörssiomistusten julkisuutta

maaliskuussa päätetään valtiontalouden kehyksistä seuraavalle neljälle vuodelle

silti te teette joka viikko sellaista politiikkaa jolla te heikennätte naisten mahdollisuuksia osallistua työelämään

samaan aikaan pitäisi huomata kuitenkin se että syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentämiseksi kaikkein tärkeintä on panostaa nimenomaan ennalta ehkäiseviin peruspalveluihin

hallintarekisteri myös lisäisi veronkiertoa ja rahanpesua joten muun muassa poliisi ja verottaja ovat sitä vastustaneet

arvoisa ministeri anttila toitte syyskuun lopussa esille helsingin sanomissa muuttuneita ajatuksianne suomen metsien hoidosta

kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä että edelleen pitää tiukentaa pikavippejä koskevaa sääntelyä ja on toivottu muun muassa sitä että aggressiiviseen pikavippimainontaan saataisiin kuria ja että hallitusohjelman mukaisesti kehitettäisiin sosiaalista luototusta

tästä on todisteena esimerkiksi se että useimmilla koulupudokkailla on jokin oppimishäiriö jota ei ole huomattu koulussa mikä tarkoittaa sitä että opettajilla on kouluissa liian kiire ja ryhmäkoot ovat meillä liian suuret

samoin se politiikka mitä te teette esimerkiksi omaishoidon tuen alueella tulee vaikuttamaan siten että naisten työssäkäynnin edellytykset heikkenevät näin lausuvat asiantuntijat

meidän on myös kyettävä uusiin päätöksiin jos toimintaympäristö muuttuu tai jos valtionlainan korot kääntyvät nousuun

edustaja tolppanen perussuomalaisten kansanedustaja näyttää jo lähteneen mutta hän osoitti nukkuneensa koko vaalikauden väittäessään että viime vaalikaudella oltaisiin pelkästään rakennettu työnteolle byrokraattisia esteitä

olen oikeastaan helpottunut siitä että hallituksen esitys järjestyslain muuttamisesta on loiventunut viime syksystä

tämä johtuu siitä että raha automaattiyhdistys joka tähän saakka on rahoittanut näitä ensikoteja on lopettamassa ensikotien tukea

valtiovarainministeri rinne on nyt ilmoittanut vastustavansa hallintarekisterin valmistelemista mille vihreä eduskuntaryhmä antaa lämpimän tukensa

nykyiset metsänhoitotavat eivät mielipidemittausten mukaan enää ole yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä eli kansalaiset haluavat metsänhoitoon ekologisempaa näkemystä

mielestäni on myös niin että ne ihmiset jotka pikavippejä joutuvat ottamaan paikatakseen huonoa taloudellista tilannettaan ovat usein juuri niitä köyhiä jotka eivät osaa esimerkiksi ennakoida sitä miten sosiaalitoimi toimii tai minkälaisessa tilanteessa voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea tai ylipäätään on oikeutettu toimeentulotukeen

hälyttävää on myös se että jo useassa tutkimuksessa on osoitettu se että meillä koulujen väliset oppimiserot ovat alkaneet kasvaa

mutta kysyisin nyt kuitenkin että teettekö te hallituksessa lainkaan arviointeja siitä miten teidän päätöksenne tekonne vaikuttavat käytännössä naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään

onneksi kaikki julkisen talouden tilaa parantavat toimet eivät maistu pahoilta

esimerkiksi työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen poistaa työnteon esteitä vähentää byrokratiaa ja köyhyyttä ja lisää verotuloja

millä tavalla tähän tilanteeseen on varauduttu koska esimerkiksi ensi ja turvakotien liitossa pelätään että ensikotien toiminnan vaikeutumisesta tai jopa volyymin romahtamisesta puoleen nykyisestä seuraisi merkittävä huostaanottojen lisääntyminen ja niin edelleen

se tarkoittaa sitä että jatkossa pitäisi paremmin panostaa nimenomaan heikoimpien koulujen tukemiseen

yhtä kaikki on todettava että jo voimassa oleva laki tarjoaa mahdollisuuksia puuttua niin häiritsevään käyttäytymiseen kuin yleistä järjestystä haittaavaan leiriytymiseenkin

sanoitte että mielestänne metsänhoidon keinovalikoimaa pitää laajentaa ja että metsiä tulee voida hoitaa avohakkuiden ohella myös jatkuvan hoidon periaatteilla

arvoisa puhemies

mitä nykyinen hallitus aikoo tehdä sille että ihmisten olisi helpompi työllistää itsensä

siinä mielessä myös hallitusohjelmaan sisältyvä lupaus harkinnanvaraisen toimeentulotuen kehittämisestä ja sosiaaliturvan yksinkertaistamisesta ovat asioita jotka meidän pitää muistaa

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että voisimme ryhtyä lepäämään laakereillamme

tämän jälkeen ministeriöstä on kuulunut myös sellaisia äänenpainoja joissa metsähoidon tai metsänhoitajien valinnanvapauden lisäämiseen ja jatkuvaan kasvatukseen on suhtauduttu perinteisen skeptisesti

miten valtio on turvaamassa sen että ensikotien toiminta jatkuu

järjestyslailla ei pystytä vaikuttamaan kuitenkaan kerjäämisen taustalla olevaan perimmäiseen ongelmaan

hallitusohjelmassa luvataan perustulokokeilua mutta ei ole mitään tietoa siitä koska se aiotaan toteuttaa ja valmisteleeko hallitus edes sitä

työn muutokseen vastaaminen edellyttää myös koulutuksen uudistamista niin että osaamista on mahdollista elämän eri vaiheissa päivittää

köyhyys yhdessä järjestelmällisen syrjinnän kanssa on perimmäinen syy siihen että esimerkiksi romanian romanit kerjäävät myös helsingin kaduilla

valtiosääntöoikeuden tutkija pauli rautiainen tampereen yliopistosta kiinnitti eilen ylellä huomiota siihen että valtiontalouden säästöjen johdosta perusoikeudet ovat vaarassa rapautua etenkin kaikkein heikoimpien kohdalla

entä miten muiden keinojen laita on

esimerkiksi pääministeri sipilä puhui ennen vaaleja siitä että ansiosidonnaista pitäisi voida käyttää silloin jos henkilö haluaa työllistää itsensä yrittäjämäisesti ja niin edelleen

vauhditatteko te sellaisen metsälain syntyä joka varjelee metsien monimuotoisuutta ja edistää metsien luontaista uudistumista

syyt köyhyyden ja syrjinnän taustalla ovat erittäin moninaisia eikä niihin todellakaan ole helppo puuttua täältä eikä myöskään eusta käsin

työllisyysmäärärahat ovat loppu mutta hallitus nukkuu

pidättekö todennäköisenä että metsiä päästään hoitamaan ekologisin periaattein jo ensi vuonna joka sattumoisin on myös luonnon monimuotoisuuden teemavuosi

joka tapauksessa asioihin on yritettävä puuttua ja euroopan unionin jäsenmaana meillä ei ole edes oikeutta sulkea silmiämme köyhyydeltä ja kurjuudelta sen enempää kuin nenän

käytämme vuosittain monta miljardia euroa ympäristöä tuhoavan toiminnan rahoittamiseen sen sijaan että kannustaisimme siirtymään puhtaampiin ratkaisuihin joilla voitaisiin luoda työtä uusille aloille

esteettömyys on hyvä periaate vaikka sitä kohtaan välillä hyökätään lähinnä säästöperustein

tämä on aivan erinomainen asia koska romaniväestöstä edelleen suuri osa syrjäytyy eri tavoin valtaväestön palveluista

esteettömyydestä hyötyvät niin rollaattorilla kulkevat vanhukset pyörätuolia käyttävät vammaiset kuin lastenvaunuja työntävät vanhemmat

arvoisa puhemies

eun tulisi ottaa keskeinen rooli romaniasiain ratkaisemisessa myös sen vuoksi että se on osaksi vastuussa romaneiden tilanteen kurjistumiseen

esteettömäksi rakennettu yhteiskunta on hyvä meille kaikille etenkin elämän illassa liikunta ja muut rajoitteet voivat kohdata ihan kenet hyvänsä

nyt on vuosi kulunut tämän romanipoliittisen ohjelman valmistumisesta mutta asiaa ei silti vieläkään ole viety hallituksen periaatepäätökseksi

romanian liityttyä euroopan unioniin maaseutu on kuitenkin muuttunut

nyt lausuntokierroksella olevaa lakia pitää vielä korjata niin että se täyttää sille asetetut väestön terveyden yhdenvertaisten palveluiden ja integraation tavoitteet

koska tämä tapahtuu

etenkin nuorten mielenterveysongelmat ovat viime vuosina lisääntyneet ja on hälyttävää se että nuorten mielenterveyspalveluissa on suuria alueellisia eroja

arvoisa puhemies

esimerkiksi käsittelyssä olevassa sosiaalihuoltolakiesityksessä kotipalveluiden saatavuus on kytketty siihen ovatko lapsiperheen ongelmat kenties ihan itse aiheutettuja

oli erittäin ilahduttavaa kuulla että suhtaudutte näin myönteisesti siihen että metsänhoitoa voitaisiin uudistaa ekologisempaan suuntaan

on erittäin hälyttävää nimittäin se että suuri osa metsälajeista uhkaa hävitä vanhojen luonnonmetsien tuhoamisen lahopuiden hävittämisen ja suo ojitusten vuoksi

tällaiset kytkennät ovat vaarallisia

nyt komissio aikoo antaa tiedonannon eurooppalaisesta kehityksestä jolla määriteltäisiin puitteet kansallisille romanien sosiaalista osallisuutta koskeville strategioille

mitä hallitus on tehnyt tai tekemässä jotta nuorten hoitotakuu erityisesti näissä mielenterveyspalveluissa toteutuisi nykyistä paremmin

kun avuntarve lapsilla ja perheillä on todellinen pitää apua olla tarjolla ongelmien syntyhistoriasta riippumatta

katsotteko että olisi mahdollista että ministeriö myös käytännössä kouluttaisi metsänomistajia siihen miten metsiä hoidetaan mahdollisimman ekologisesti ja ekologisia arvoja kunnioittaen

arvoisa puhemies

paperittomat ovat maahanmuuttajia jotka putoavat yhteiskunnan ulkopuolelle

yksilön kannalta hankalinta on järjestelmän ennakoimattomuus silloin kun putoaa itsensätyöllistävyyden ja yrittäjyyden välimaastoon koska yksilön itsensä on mahdotonta tietää miten järjestelmä tulkitsee

aiotteko nyt pitää huolen siitä että veronkierto ja rahanpesu suomessa ei lisäänny

tuo lastensuojelun tilaa tai sen puutteita käsittelevä raportti jonka stm viime viikolla julkaisi on todellakin karmaisevaa luettavaa

lakeja ei kuitenkaan pitäisi säätää erityistapauksia varten ja esimerkiksi vähemmistövaltuutettu eva biaudet on ollut huolissaan ihan perustellusti siitä että kerjäämiseen puuttumiseksi suunnitellut lait leimaavat nimenomaan romanikansalaisia

tuntuu aika hurjalta että samaan aikaan kun valtakunnassa käydään keskustelua päihdeäitien pakkohoidosta mikä on aika järeä toimenpide on kuitenkin vaara siitä että näiden ensikotien toiminta on uhan alla

tuleeko järjestelmä tulkitsemaan sosiaaliturvassa niin että henkilö on palkansaaja vai niin että henkilö on yrittäjä

suomessa on hylätty useita turvapaikkahakemuksia ja myös käännytetty seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä maihin joissa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu

taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien niin sanottujen tss oikeuksien yhdenvertainen ja syrjimätön turvaaminen on ihmisoikeussopimuksiin ja omaan perustuslakiimme sisältyvä ehdoton velvoite

näin voimme luoda yrityksille ennustettavan toimintaympäristön joka avaa mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle ja uusille työpaikoille myös tulevaisuudessa